juuri eilen tuli veronmaksajain keskusliiton tilasto joka osoitti että pienituloisten verotus on suomessa eurooppalaista tasoa kevyempää sen sijaan suurituloisten verotus on ylle eurooppalaisen tason

tämä osoittaa sen mihin tuo hallituksen veropolitiikka elvyttävänä on johtanut

skinnarikin tuossa toisessa suupielessään paheksuu kun toisella suupielellään vaatii sitä lisättäväksi on otettu

urpilainen joka täällä viittasi talouden asiantuntijoihin antakaa minulle väite vaikka kuinka hölmö niin kyllä minä etsin sille asiantuntijan joka sitä puolustaa

on tietysti asuntosektorilla nimenomaan oikeaa elvytystä ja oikeaan aikaan koska se työllistää juuri tässä suhdannetilanteessa ja kaiken lisäksi se ei ole sen suuntaista tempputyöllistämistä josta ei jäisi mitään jälkeä vaan siitä jää jälkeä ihmisille asunnoiksi

miten asunnottomuus on kehittynyt kun samaan aikaan tietysti tiedämme että lisääntyvästä tuotannosta huolimatta työttömyys ajaa tilannetta toiseen ikävämpään suuntaan

guzenina richardson kannanoton jossa hän totesi että kyseinen laki heikentää kuntien kilpailuasetelmaa palvelujen tarjoajana yksityisiin yrityksiin nähden

no se oli väärinkäsitys jonka kätilönä oli varmaankin vasemmistolle yleisempikin hysteria vaihtoehtoisten palvelutuotantotapojen yleistymisestä

yleisenä veropoliittisena linjauksena tämä on erittäin kannatettava koska tässä kevennetään työhön työn teettämiseen kohdistuvaa verotusta

ei muuta kuin lisää tällaista

tämä veropolitiikka tässä asiassa on taiteilua salatuonnin ja kulutuksen rajoittamisen ja kieltämättä varmaan myös valtiontalouden tuottojen välillä

mutta on ihan hyvä että tässä asiassa vallitsee näin laaja yksimielisyys

eihän tässä asiassa ole muuta kuin tuo kristillisdemokraattien vastalause tulossa ja siinäkin on hyvin pienestä muutoksesta kysymys itse asiassa vain aikataulusta koska vuosi sittenhän tilanne oli se että kun tätä käsiteltiin niin silloinhan kristillisdemokraatit esittivät suurin piirtein samanlaista korotusta mikä nyt on lopputulema tähän asiaan joten hyvin lähellä olemme kaikki toisiamme ed

herra puhemies

eli kyllä pitää olla voimaa vaaleissa saatua voimaa että pääsee hallitukseen ja toinen asia mitä tarvitaan on yhteistyökyky

ainakin silloin kun viimeksi olitte hallituksessa ryhmä äänesteli vähän miten sattuu

tähän asiaan liittyvissä vastalauseissa on ollut henkenä ja täällä se on sanottu ihan uloskin muutamassa puheenvuorossa että uudistus on oikean suuntainen mutta riittämätön

herra puhemies

kannattaa kuitenkin muistaa että niinä vuosina kun yhteisövero tuotti sammon lailla kunnille rahaa tätä osuutta ei kuitenkaan muutettu

lienee syytä tässä todeta varmuudeksi sekin että kyllä kokoomus osaltaan on tukemassa suomen tavoitteita ja toimintaa ykssa ja myös tätä jäsenyyshanketta turvallisuusneuvostossa

osuutta muutettiin mutta yhteisöverotulot olivat kunnilla kuitenkin selkeästi suuremmat ja tässä vaiheessa kuntien olisi toki pitänyt tähän tilanteeseen varautua

näin ei varmaan ole monessa kunnassa tehty ei kotikunnassanikaan jossa ihan kuten uuraisissakin käydään budjettia läpi ja mietitään leikkausohjelmia tuleville vuosille

saman verran tässä salissa on kansanedustajia

jos näin ajatellaan niin ei täällä sitten yhden kansanedustajankaan kannattaisi jatkuvasti tai ylipäätään olla puhumassa ja äänessä jos ei usko siihen vaikuttamiseen

jos me pystymme maailmassa vaikuttamaan enemmän kuin tuon puolen prosentin verran niin silloin me olemme toiminnallamme onnistuneet ja tehneet sen velvollisuuden mikä meillä kansakuntana ykssa ja tässä maailmassa on

arvoisa puhemies

kallis tuo elementti jonka mainitsitte oli opposition puheissa ainoastaan teidän puheenvuorossanne jos niitä oikein kuuntelin ja siihen pyrin